arvoisa puhemies

alkusysäys tälle saatiin kun ministeri tuija brax ajoi läpi sakkojen muuntorangaistuksen poistaneen lain joka todellisuudessa on etukäteinen armahdus pikkurikoksia tehtaileville

mahdollisesti syntyneet säästöt kostautuivat tutkintaan tulleiden ja syyttäjille edenneiden juttumäärien kasvuna koska asianomistajat esimerkiksi näpistelyrikoksissa eivät enää suostuneet tehottomaksi käyneeseen rangaistusvaatimusmenettelyyn

onneksi tähän typeryyteen on herätty ja lakia ollaan rukkaamassa mutta en voi olla huomauttamatta että tähän ei olisi tarvinnut ryhtyä jos asiantuntijoita olisi alun perinkin tässä asiassa kuunneltu

mikäli vankilapaikkoja edelleen vähennetään ja tuomiot sopeutetaan sen mukaan ei se voi olla heikentämättä kansalaisten luottamusta oikeusvaltion toimintaan

olemmeko me valmiita siirtämään ulkomaisia vankeja jotka muuten pitävät suomalaisia vankilaoloja hotellitasoisina kotimaihinsa rangaistusta kärsimään vai tulemmeko jatkossa ulkoistamaan vankilapalvelut

arvoisa puhemies

syyttäjälaitos on yksi tärkeä lenkki siinä monialaisessa viranomaistoiminnassa jonka tehokkaalla ja koordinoidulla järjestelyllä laajamittaiseksi paisunutta harmaata taloutta voidaan merkittävästi karsia

joka tapauksessa olen puolueemme virallisella linjalla että se on laillinen elinkeino ja sen harjoittaminen on turvattava

minun täytyy ihan rehellisesti sanoa näiden järjestöjen mihin edustaja niikko viittasi eläinten vapausrintaman ja mitä näitä järjestöjä nyt onkaan ottamista kuvista että harvemminhan niissä kuvissa nähdään niitä eläimiä jotka ovat hyvin hoidetuissa tarhoissa

se miksi on sitten löytynyt huonosti hoidettuja eläimiä ei varmaan ole sen tarhaajan päätavoite

kyllä minun täytyy ihan rehellisesti sanoa että näitten järjestöjen toiminta he kutsuvat sitä itse joksikin minä voisin kutsua sitä jonkin tason terrorismiksi on ainakin minun mielikuvissani kääntynyt itseänsä vastaan

eli eläinten vapauttaminen luontoon ei suinkaan ole niitten eläinten eikä suomalaisen luonnon etu saatikka suomalaisen yrittäjän etu

mutta nyt ensimmäiseksi toteaisin että tässä lakialoitteessani minkä jätin liekö sitten ensimmäisen historiallisen lakialoitteen tuomaa jännitystä tai jotakin on kirjoitusvirhe

jokelan ja kauhajoen tapahtumien jälkeen ampuma aseisiin liittyvää lainsäädäntötyötä ovat enimmäkseen ohjanneet tunteet sen sijaan järjen käyttö on valitettavasti tullut välillä hyvinkin kaukana perässä

kansalainen tien päällä liikkuessaan tapaa poliisin voisi sanoa lähestulkoon poikkeuksetta puhallusratsian yhteydessä ja joskus harvoin suoraan liikkuvasta autosta poliisiviranomainen hänet pysäyttää ja tämä pysäytys tapahtuu poliisiautolla takaapäin siten että poliisiautossa palavat siniset vilkkuvat ja vilkkuva punainen valo

säätelyn perimmäinen tavoite ampuma aseiden väärin käsiin joutumisen estäminen ei ole toteutunut mutta sen sijaan lakia noudattavien ja vastuullisesti aseiden kanssa toimivien ampumaurheilun harrastajien sekä metsästäjien mahdollisuuksia ampuma aseen hankkimiseen ja käyttämiseen on heikennetty puhumattakaan että kokonaisen elinkeinon harjoittaminen on tehty jos ei nyt aivan mahdottomaksi niin ainakin erittäin vaikeaksi

nykyisen lain mukaan pitää normaalin rikostutkintakuulustelun jälkeen vielä hallintolain mukaan kuulla ajo oikeuden haltijaa ajo oikeuspäätösasiassa ja poliisin on sen jälkeen tehtävä päätös ajokiellon voimassa pitämisestä

käsittelyssä olevan ampumaratoja koskevan esityksen peruslähtökohtana tulisi olla ensisijaisesti kattavan ja asianmukaisen ampumarataverkoston rakentaminen maahamme

lain tiukan tulkinnan mukaan tätä kuulemista ei voi suorittaa samalla kertaa kuin esitutkintaan liittyvää kuulemista koska kuultavalle on lain mukaan varattava riittävä aika valmistautua kuulemiseensa

sama oikeus ja tekniikka löytyvät myös tullin ja rajavartioston hälytysajoneuvoista mutta lainlaatijoilta on päässyt unohtumaan yksi ajoneuvoryhmä tämän pysäytysvallan suhteen ja se on sotilaspoliisiajoneuvot

kunnat eivät ole halukkaita ottamaan entisiä puolustusvoimien ratoja kontolleen ja ylimitoitetut jopa tarkoitushakuiset ympäristölupavaatimukset puolestaan estävät pieniä ja vielä keskisuuriakin ampumaurheilu ja metsästysseuroja ottamasta näitä puolustusvoimien ratoja haltuunsa tai rakentamasta korvaavia ratoja käyttöönsä

varsinkin tapauksissa joissa päihtymystila on voimakas edes tätä rikostutkintakuulustelua ei voi siinä kiinni jäämisen yhteydessä tehdä vaan silloin esitutkinta suoritetaan vähän myöhemmin

se että aluehallintovirastot eivät ole halukkaita tehtävää itselleen ottamaan ei saisi määritellä minkä viranomaisen kontolle mitäkin asioita sysätään

tämä voidaan tehdä joko kiinniotettavan henkilön kiinniottamiseksi taikka sotilasalueella liikkuvan henkilön liikkumisen luvanvaraisuuden toteamiseksi taikka henkilön ajoneuvon kuljetuskunnon tarkistamiseksi

kysyttävä onkin kuinka ajolupansa menettänyt kohtuullisin kustannuksin pääsee usein kymmenien kilometrien päässä olevaan poliisin toimipisteeseen kun julkista liikennettäkin on karsittu lähes olemattomiin

kuinka monta sellaista tapausta tunnetaan jossa ohjatun lupaehtojen mukaisena ajankohtana tapahtuneen ampumaharjoittelun aikana olisi ollut yleiseen järjestyksen ylläpitoon liittyviä ongelmia

kenttätoiminnassa tämä asia toteutuu käytännössä siten että ajokielto pidetään joka tapauksessa aina voimassa jos asia menee käräjäoikeuteen eli pysyy törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena tai alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajona

ongelmia sitä vastoin saattaa tulla ratojen aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvasta luvattomasta toiminnasta jolloin on kysymys vähintään hallinnan loukkauksesta vahingonteosta tai ampuma aserikoksesta mutta nämä ovat eri asioita

asiaa ei muuta se vaikka ajo oikeuden haltija tässä kohtaa esittäisi puolusteluja ajo oikeuden voimassa pitämiseksi

näin ollen kun poliisiviranomaiset niin siviili kuin puolustusvoi mien puolella pyrkivät yhtenäistämään toimintakäytäntöjänsä niin voimankäyttö kuin valvontatehtävissä tämä pysäytysvalaisimen käyttöoikeuden puuttuminen saattaa sotilaspoliisiviranomaiset hieman eriarvoiseen asemaan tässä tapauksessa

siinä tapauksessa että törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen esitutkinnassa muuttuu lievemmäksi eli vakavaksi piittaamattomuudeksi asiahan ei etene käräjäoikeuteen vaan ajokiellon pituuden määrittely kuuluu tällöin lupaviranomaiselle eli poliisille

näin ollen yhtenäisen käytännön säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi olisi suotavaa että laki huomioisi myös sotilaspoliisiajoneuvot sellaisena hälytysajoneuvona jossa voidaan käyttää pysäyttämiseen tarkoitettua punaista valaisinta

ampumaradoille esitetään myös järjestyssääntöä jollainen itse asiassa on olemassa jo lähes jokaisella ampumaradalla ja suurimmassa osassa myös niistä joita tässä lakiesityksessä kutsutaan vähäisiksi ampumaradoiksi

mutta vakavasti puhuen jälleen kerran rehellistä ja vastuullista ampuma aseiden haltijaa kuritetaan kiristyvillä säädöksillä aseiden säilytyksestä ja kuljetuksesta

pitäisi olla aika selvää että kiväärin lukolla voi aiheuttaa vahinkoa vain lyömällä tai heittämällä sen sijaan toimivalla kiväärillä voi tappaa ihmisen useamman sadan metrin päästä

näin mahdollistetaan se että asetuksella voidaan määritellä lukkojen ominaisuudet sellaisiksi etteivät niin sanotut tavanomaiset kaupasta saatavat lukituslaitteet olisi riittäviä

suomen kansa on jo pitkään ymmärtänyt ettei nykyisen kaltainen meno jossa rahaa heitellään ympäri eurooppaa ja valtionvelkaa kasvatetaan päivittäin toimintakulujen kattamiseksi voi jatkua enää pitkään ja se olisikin valmis vyön kiristämiseen jos se tapahtuisi rehellisesti avoimesti sekä suomalaista työntekoa kannustavasti

luvattomissa käsissä oleva ase oli tämä ase sitten luvallinen tai luvaton itsessään on aina uhka turvallisuudelle ja tätä uhkaa on pyrittävä kaikin keinoin torjumaan

tämä lakiesitys ei tähän torjuntatyöhön kykene mutta onpahan tämä joillekin päättäjille taas paikka pestä kätensä pistää päänsä pensaaseen ajatellen että näin se maailma pelastuu

arvoisa puhemies

poliisipalvelujen saatavuuden turvaaminen ja poliisien määrän pitäminen vähintään nykyisellä tasolla ovat niitä minimivaatimuksia joilla poliisi pystyy vastaamaan nykyajan haasteisiin

jotta poliisien määrä pysyisi säästöistä huolimatta edes nykyisellä tasolla säästöt tulisikin etsiä jostain muualta jopa poliisin tehtäviä karsimalla esimerkiksi siirtämällä päihtyneiden kuljetus ja säilytys sosiaali ja terveyspuolen sektorille

muutamat uhkauksia saaneet poliitikot ovat voineet nauttia poliisin tehostetusta partioinnista kotiensa läheisyydessä

tässä edustaja saarinen kertoi että hallitus on tarjonnut lehtialalle tätä harkintapohjaista arvonlisäveron menettelyä mutta se ei lehtialalle ollut kelvannut

täällä on välillä menty hallitusohjelman taakse ja viime kädessä sitten vielä eu lainsäädännön taakse piiloon ja on perusteltu myöskin euroopan alv lainsäädännön yhdenmukaistamisella

minä kysyn miten nämä resurssit tullaan rajaamaan harmaa talous kun ei ole yksi rikoskokonaisuus kuten rattijuopumus tai pahoinpitely

siihen liittyy talousrikollisuuden lisäksi muun muassa järjestäytynyttä rikollisuutta ihmiskauppoineen koronkiskontaa väkivalta ja huumausainerikollisuutta

arvoisa puhemies

uudistuksessa vähät välitetään edellä mainituista perusteista

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa esitettyjen säästöjen ja tavoitteiden sovittamaton ristiriita voi johtaa siihen että säästöillä aiheutetaan suurempia kustannuksia laajemmalla mittakaavalla

tämä on selkeimmin havaittavissa nimenomaan sisäisen turvallisuuden sektorilla

arvoisa herra puhemies

puolustusvoimissa on viime aikoina käyty kovaa vääntöä siitä että asevelvollisten ja palveluskuntoisten määrä vuosi vuodelta ikäluokkaa kohti häviää pienenee ja yksi syy on taloudelliset ongelmat

vaikka tämä edustaja niinistön lakialoite ei suoraan toisi parannusta varusmiesaikaiseen eikä välittömästi sen jälkeiseen elämään taloudellisesti olisi tämä kuitenkin symbolinen kädenojennus kansalaisvelvollisuuttaan suorittaville nuorille miehille ja heidän perheilleen

kuten tässä on tuotu esille nämä kustannukset eivät kyllä nykymaailman mittaluokassa ole sellaisia perusteita joilla tämä lakialoite voitaisiin hylätä

mutta ihmettelen aina sitä kyllä minä sen hyväksyn että ei olla samaa mieltä meidän politiikasta mutta sitä minä en kyllä hyväksy että sanotaan että meillä ei ole vaihtoehtoa

jos huomasitte tänään jätin eun sen suuren rakenteellisen ongelman rauhaan

arvoisa puhemies

suhteellisen asiallisesti on tämä päivä mennyt

arvoisa herra puhemies

edustaja kalliorinne tässä jossain vaiheessa kehui rajavartiolaitosta että se on tyytynyt mukisematta kohtaloonsa ja luottaa johtoonsa

sen takia poliisihallituksen luottamus kentällä on käytännössä katsoen jo pakkasen puolella ja tähän pitäisi myöskin ministerin reagoida jollain tavalla vaikka sitten uudelleenjärjestää koko poliisihallituksen tehtävät jollain tavalla toisin

minä sanon että jos perussuomalaiset olisivat rakentaneet varjokehyksen niin se olisi ollut budjettinsa kaltainen elikkä siinä olisi ajettu suomalaisen työntekijän suomalaisen yrittäjän suomalaisen sairaanhoitajan suomalaisen poliisin suomalaisen puolustusvoiman parasta

kun tällainen torso lakiesitys tuodaan eduskunnalle niin täytyy kysyä kuka tästä oikein hyötyy

minä olen sitä vastausta yrittänyt miettiä ja varmoja vastauksia kuka tästä ei hyödy on ensinnäkin ruokahuollon työntekijä toiseksi se on varusmies kolmanneksi puolustusvoimain kriisinajan huoltovarmuus

mutta kuka tästä hyötyy

puolustusvoimain henkilöstön jaksaminen on tullut tässä viime päivinä mediassa esiin ja tiedän kun linjaorganisaatiosta on kysymys että siellä on aika vaikeata saada näitä asioita ja sisäisiä ongelmia tuotua esille

poliisihallinnosta sen tiedän karvaan kokemuksen ja kantapään kautta mutta puolustushallinnossa se on varmasti vieläkin vaikeampaa

minkälaisiin toimenpiteisiin tässä asiassa on ryhdytty vai aiotaanko ryhtyä jotta tämä henkilöstön jaksaminen näissä muutostilanteissa varmistetaan ja varsinkin nyt tässä tilanteessa kun vielä vähän noita varusmiespalveluksen aikoja on lyhennetty

kun minulle näitä molempia aloitteita tuotiin allekirjoitettavaksi niin mietin näitä samoja resurssiasioita kuin edustaja tolvanen mutta en ihan varmastikaan yhtä syvällisesti kuin edustaja tolvanen on tässä salissa tuonut esille

olisihan se loppujen lopuksi aika inhottavaa jos meillä olisi mahdollista saada tekijät edesvastuuseen teoistaan mutta laki ei anna siihen myötä ja nyt meillä olisi pikkasen mahdollisuus paikata tätä asiaa

minä en usko että tässä pitkässä juoksussa tulisi olemaan hirveän iso ongelma tämä pitkien aikojen taakse meneminen

kun tästä mennään eteenpäin ja lakihan on sitten toivon mukaan voimassa niin yhä enemmän vähenee tämä vuosikymmenien taakse meneminen niin että silloin päästään enemmän kiinni näihin reaaliaikaisempiin tekemisiin

arvoisa herra puhemies

tämä edustaja hirvisaaren esille tuoma laki ja nykytilanne on yhtenä osasyynä vaikuttamassa kuten edustaja halla aho toi esiin ihmisten asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan ja kun niihin ei pystytä vaikuttamaan ja saadaan huonosti tietoa tai ei ollenkaan tietoa ne ovat myöskin aiheuttamassa huhupuheita ja niitten kautta epävarmuutta ja joskus jopa vihan tunteita maahanmuuttajia kohtaan

minä toivoisin että voitaisiin osoittaa myös resursseja siihen tutkintaan mutta kyllä minä näen kuitenkin tämän aiheen viestin niin paljon tärkeäksi että olen näitten lakiesitysten kannalla

haluaisin vielä tuoda tässä esille punaisen ristin roolin

olen useammasta suunnasta saanut hiljattain viime aikoina kuulla että punainen risti suunnittelee ajokoulutuksen antamista maahanmuuttajille yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä ja myöskin autojen hankkimista maahanmuuttajille